asiakasmaksukorotusten yhteydessä olisi pitänyt uudistaa myös asiakasmaksukattojärjestelmä johon olisi sisällytetty myös sosiaalipalveluita kotiin vietäviä palveluja mikä olisi turvannut omaishoitoperheiden ja kotiin vietävien palveluiden saatavuuden

haluan tässä yhteydessä tukea ja kannustaa ministeriä edelleen jatkamaan työtä tämän rajaturvallisuuden eteenpäinviemiseksi ja rajavartijoitten lisävakanssien saamiseksi rajalle sekä kaakkois suomeen että myös muualle suomeen

mitä tämä tarkoittaa

asiantuntijat toivat kuulemisen yhteydessä esille että tämä ei ole heikompitulotasoisten ihmisten palvelumuoto eikä myöskään niitten ihmisten palvelumuoto jotka eivät itse pysty tätä kokonaisuutta hallitsemaan ja päättämään eli pienituloisten ja heikommassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuudet käyttää palveluseteliä ovat vähäiset

me tiedämme että mielenterveysongelmat ovat valtakunnassa kasvaneet ja entistä nuoremmat lapset ja nuoret kärsivät niistä ja me emme ole pystyneet tarjoamaan kaikille tarvitsijoille tarvittavaa hoitoa ja apua

nyt moni omaishoitoperhe ei pysty hankkimaan kaikkia tarvitsemiaan tukipalveluja koska heillä ei ole siihen taloudellisesti mahdollisuutta

hallituksen pakkolaeista kyseenalaisimpia on ensimmäisen sairauspäivärahan karenssi sekä sairauspäivien korvauksen leikkaus

työelämän työttömyyden ja omaishoidon yhteensovittaminen teettää valtavasti ongelmia omaishoitoperheissä

ensinnäkin on hyvin epäselvää mitä ongelmaa tällä yritetään ratkaista sillä suomessahan sairauspoissaolojen määrä on pysynyt pitkään hyvin vakaana

se on toisaalta vähän vastapuoli tälle esitykselle elikkä tässä on hoitoon määräykseen liittyvä lainsäädäntö mutta meillä on myös olemassa potilaita jotka haluaisivat päästä hoitoon ja tavallaan erilaisten käyttäytymisten ja uhkauksien kautta pyrkivät sitten vaikuttamaan siihen että saisivat tarvittavaa hoitoa

tämä on asia johon pitäisi paneutua vahvasti sillä suomen tavoitteena on työllisyyden ja työllisyysasteen parantaminen

arvoisa puhemies

valitettavasti hallitus pikemminkin heikensi tilannetta heikentämällä muun muassa vuorotteluvapaan mahdollisuuksia joita käyttivät pääsääntöisesti keski ikäiset naiset joista suuri osa huolehti myös omista ikääntyneistä vanhemmistaan

meillä on valtakunnassa tämmöinen perusterveydenhuoltoon liittyvä kehittämisen yhteistyöryhmä rohto joka on verkottunut hyvin vahvasti eri puolille suomea ja he ovat selvittäneet millä tavalla pystyttäisiin parantamaan meidän perusterveydenhuollon houkuttelevuutta

tähän taas ei vaikuteta rankaisemalla ihmisiä sairastamisesta vaan panostamalla henkilöstöön työhyvinvointiin ja työskentelyergonomiaan eli toimenpiteillä joiden vaikuttavuudesta on olemassa jo tietoa

ollaanko tätä asiaa nyt millään tavalla sitten viemässä eteenpäin ministeriössä jotta mielenterveyspotilaitten oikeus päästä hoitoon paranisi nykyisestään

ja kun tämän seurannan myötä todettiin että lain tavoite avopalveluiden vahvistamisesta ei ole toteutunut muun muassa kotipalveluiden osalta niin tämä laki haluaa vahvistaa ja täydentää sitä lainsäädäntöä joka viime kaudella hyväksyttiin

työssäkäynti ja omaishoito ovat myös hyvin kokonaiskuormittavia mikä tulisi tunnistaa ja huomioida niin työterveydenhuollossa kuin myös omaishoitajien terveystarkastuksissa nyt jatkossa

he ovat muun muassa sanoneet että vaikka meillä on avoimia virkojakin eri puolilla suomea niin ainoa tapa on kuitenkin vahvistaa siellä olevaa henkilöstöresurssia lisätä lääkäreitten virkoja lisätä hoitajien virkoja ja tehdä kuten oulussa on tehty elikkä tehdä näitä tiimejä

arvoisa puhemies

siinä mielessä minun mielestä tämä on hyvin ottaa toivoisi että tällä tavalla myös muitakin lainsäädäntöjä kehitettäisiin että kun nähdään selkeitä puutteita joissakin asioissa että lain perimmäinen tavoite ei toteudu me voisimme sitä kautta tällä tavalla kohdennetusti lisätä joko voimavaroja tai sitten vahvistaa joitakin lainsäädännöllisiä osioita näistä isoista hankkeista ja lainsäädännöistä

kansallisessa omaishoito ohjelmassa hallituksen tavoitteena oli selkeyttää omaishoitajien asemaa ja siinä esitettiin muun muassa

hallituksen esitys palvelusetelistä pilkkoo myös sosiaali ja terveydenhuollon kentän entistä sekavammaksi sen sijaan että pyrittäisiin kohti saumattomia palveluketjuja ja toimivia palvelukokonaisuuksia kuten muun muassa paras hankkeessa pyritään

moni asiantuntijatyössä oleva voi toki tehdä työtä flunssassakin esimerkiksi kotoa käsin mutta useilla aloilla tätä mahdollisuutta ei yksinkertaisesti ole

tiimit vastaavat ihmisten hyvinvoinnista ja se parantaa sen työyhteisön mahdollisuuksia kehittää omaa työtään sekä myös jakaa vastuuta ja resursseja ja tavallaan sitä painolastia joka perusterveydenhuollosta tulee

onkin paikallaan kysyä

toisaalta me voimme myös kysyä

nyt nämä kohon eli kansallisen omaishoito ohjelman tavoitteet jäävät toistaiseksi toteutumatta

nyt tämän lain tavoitteenahan nimenomaan on vahvistaa avohuollon tukitoimia ja jolla pyritään lisäämään talouden tukitoimia siten vähentää raskaampia toimenpiteitä lastensuojelussa

uudistus tulee eri arvioiden mukaan myös nostamaan palvelujen kokonaiskustannuksia sillä kunnat joutuvat ylläpitämään palvelusetelillä tarjottavan palvelun rinnalla myös oman vaihtoehtoisen palvelumuodon

arvoisa puhemies

meillä on toimialoja joissa sairaana työskentely on todellinen riski emmekä me voi asettaa eri työntekijäryhmiä tältä osin eriarvoiseen asemaan

mutta haluan tässä myös omalta osaltani tähdentää sitä josta myös valiokunnassa olemme keskustelleet ja joka salissa on tullut esiin

toivon että hallitus ottaa vakavasti tämän kaikkein perimmäisen ongelman eli sen että omaishoitajat ovat tänä päivänä edelleen lainsuojattomia

arvoisa herra puhemies

elikkä meidän pitää myös samanaikaisesti muistaa että niille perheille jotka eivät ole lastensuojelutoimenpiteitten piirissä myös kohdennetaan kotipalvelua koska jos me pystymme riittävän ajoissa tukemaan perheitä niin nämä ihmiset eivät myöskään tule lastensuojelutoimenpiteitten piiriin

sairauskarenssi ja korvauksen leikkaus sattuvat lisäksi kovimmin pitkäaikaissairaisiin esimerkiksi syöpäpotilaisiin kuten täällä on todettu tai reumaa sairastaviin ihmisiin jotka saattavat joutua olemaan sairautensa vuoksi useita jaksoja poissa töistä

palveluiden nykyinen vaihteleva ja paikoin valitettavasti huono tila ei johdu siitä että kunta ja palvelurakenneuudistus olisi nyt käynnissä

meillä on valitettavasti ajettu kotipalvelua alas

ongelmana on ettei hallitus panosta selkeästi nykyistä paremmin julkisten sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden vahvistamiseen

heillä palkattomia päiviä kertyisi vuodessa jo niin monta että se näkyisi merkittävästi heidän toimeentulossaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallitus on tekemässä kunnianhimoista politiikkaa

hallitus on valmis rahoittamaan yhteisillä verovaroillamme suuria bisnestä harjoittavia terveysyrityksiä ja rahat voivat ohjautua viime kädessä kansainvälisille pörssiyhtiöille

on selvää että monia mutkia on matkalla eivätkä kaikki päätökset ole olleet helppoja

valmistelun reunaehtoja sanelevat niin perustuslaki kuin olemassa olevat rakenteet joihin tulevaisuuden haasteet ja tavoitteet eivät kaikin tavoin istu

vanhemmuuden kustannuksia tasataan tällä tavoin siis kohtuullisen hyvin mutta on totta että kustannustaakka on voittopuolisesti naisvaltaisten alojen harteilla

tätäkään ei media ole kiistänyt eri kannanotoissaan

kokoomuksen ryhmäpuheissa taidettiinkin todeta ettei hallitus saa täysiä tyylipisteitä tästä prosessista ja niin se valitettavasti onkin

tämä ei voi olla meidän verovarojemme käyttötarkoitus

tämä perhetyöntekijöitten työ on kuitenkin ihan erilaista kuin esimerkiksi kodinhoitajien työ joka aikaisemmin on tarkoittanut kevyempiä toimenpiteitä

valitettavaa se on nimenomaan kansalaisten ja kuntien työntekijöiden kannalta koska ihmisten mieliin heräävät epäilyt voivat myös vähentää yhteistä tahtotilaa ja tietoisuutta siitä että tämä hanke on välttämätön ja myös meidän kaikkien etu

edellä mainituin perustein sekä ensimmäisessä käsittelyssä tuomani tarkemman selvityksen perusteella me sosialidemokraatit emme voi hyväksyä palvelusetelijärjestelmän laajentamista sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin minkä takia esitän lain hylkäämistä

jos perhe pystyisi saamaan kotipalvelua ja kodinhoitajan kotiinsa vaikka sellaisessa tilanteessa että lapsi sairastuu tai vanhemmat sairastuvat ja tarvitaan esimerkiksi jonkun ajanjakson tukea perheeseen niin nämä kaikki vahvistavat vanhemmuutta tukevat perheen hyvinvointia ja sitä kautta ehkäisevät tulevia mahdollisia raskaampia toimenpiteitä

jos vapaita käytettäisiin tasapuolisesti työnantajille ei syntyisi kannustimia syrjiä nuoria naisia työhönotossa äitiysvapaiden ja niistä aiheutuvien kustannusten pelossa

pidän hyvin valitettavana että etenkin keskustapuolue on kylvänyt kuntakenttään epävarmuutta ja epäluottamusta

keskusta on välittänyt viestiä että mitään ei tarvitse tehdä ja lopulta keskustapuolue on kehittänyt kuntien itsehallintoa supistavan valtaa voimakkaasti keskittävän maakuntamallin jossa käytännössä kaikilta kunnilta viedään mahdollisuudet järjestää terveydenhuollon palvelut ja hajotetaan sosiaali ja terveydenhuollon hyödyllinen integraatio

vapaiden tasaaminen ja pakkohan tässä vapaiden tasaisempaan jakamiseen hallitus ei kuitenkaan ole esittämässä mitään kehittämistoimenpiteitä

mutta myös valiokunta totesi omassa valiokunnan kannanotossaan että tämä rahoitus ei välttämättä ole riittävä

vaikka nyt olen tässä loppupuolella ollut vähän hiljaisempi kun olen kuunnellut tätä keskustelua minusta on ollut hirveän hyvä että kun me olemme puhuneet lapsilisästä joka sinällään on universaali tärkeä tuki perheille niin samanaikaisesti me olemme keskustelleet lapsiperheitten köyhyydestä

kun vuosien ajan on puhuttu vanhemmuuden kustannusten tasaamisesta tällä on tarkoitettu kustannusten tasaamista järjestelmän sisällä eli siten että palkansaajat ja työnantajat rahoittaisivat edelleen sosiaaliturvamaksuillaan järjestelmän kustannukset

samalla kuitenkin voimme todeta että keskustan kotikuntamaakunta mallissa sosiaalihuollon asema vaihtuu melkeinpä joka ulostulossa

mutta minun mielestä tässä on tärkeä se viesti joka lähtee eduskunnasta nimenomaan tämä että avohuoltoon ja avopalveluihin pitää lisätä resursseja

aiemmin siitä on oltu siirtymässä maakuntatasolle viime syksyn sote rahoitusesityksessä sitä oltiin jakamassa kotikunnan ja maakunnan välillä ja tämän päivän ryhmäpuheessa koko sosiaalihuolto on taas menossa maakunnalle

se on ollut ehkä se tärkein anti tässä illassa että me olemme halunneet lähteä viestittämään siitä että eduskunnan pitää puuttua lapsiperheköyhyyteen

kun itsekin olen sosiaalityöntekijä siviiliammatiltani niin tämä tietysti koskettaa myös sitä kokemusta jota itsellänikin on ollut

siinä mielessä näen hyvänä että tässä esityksessä halutaan sosiaalityöntekijöiden arviointityötä ja asiakassuunnitelman toteuttamista entistä suunnitelmallisemmaksi

onko keskustalla tosiasiassa uskottavaa ja luottamuskelpoista mallia kun keskeiset perusratkaisutkin vaihtelevat ulostulosta riippuen

se tuo myös perhetyöhön enemmän parempaa jäntevyyttä suunnitelmallisuutta ja tuo myös palveluihin läpinäkyvyyttä mikä on erittäin hyvä asia

arvoisa herra puhemies

valitun päähänsä ja puhemies

mutta haluan myös omalta osaltani sanoa sen mikä täällä on tullut esille mihin valiokuntakin otti kantaa

haluan tuoda esille vielä paikallista asiaa etelä karjalan sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä koska siitä on puhuttu täällä kohtuullisen paljon

se kertoo kyllä todella surullisesta tilanteesta joka sosiaalityön saralla on

eksoten laaja vahvuus on nimenomaan sosiaali ja terveydenhuollon integraatiossa ja niissä mahdollisuuksissa joita tämä kokonaisuus tuo näitten laadullisten palveluiden kehittämiseen

resursseja heille ei ole annettu riittävästi ja tähän on ehdottomasti saatava korjaus tai muuten tämä trendi tulee jatkumaan ja sosiaalityöntekijät vaihtavat jatkossakin työpaikkoja muihin helpompiin tehtäviin

me tarvitsemme lisää sosiaalityöntekijöitten vakansseja kuntiin ja heille tulee antaa mahdollisuus tehdä hyvää ja laadukasta sosiaalityötä

sen takia näkisin että meidän tärkein tehtävämme ja viestimme varmaan on se että meidän pitää aidosti lähteä puuttumaan ja poistamaan yhteiskunnasta lapsiperheköyhyyttä koska se lapsiperheköyhyys luo syrjäytyneisyyttä ja eriarvoisuutta eikä anna kaikille lapsille tasa arvoista mahdollisuutta kehittyä hyvään aikuisuuteen ja siihen mitä me varmasti kaikki tavoittelemme

pidän tärkeänä että hallinnon mallia sanella sanellaan ettei hallinnon mallia sanella ylhäältä päin vaan siitäkin voidaan päättää paikallisesti ja viedä prosessia eteenpäin niin että päätöksentekijät viranhaltijat ja kansalaiset voivat siihen aidosti sitoutua

eli olisi olennaista nähdä mikä on meidän päämäärämme tavoitteemme ja miten palvelut järjestetään parhaiten niin että tämä tavoite saavutetaan

arvoisa herra puhemies

siteeraan lopuksi ministeri virkkusta joka totesi että kuntien yhdistyminen tuo potentiaalin joka on hyödynnettävä

tätä samaa ajatusta voi soveltaa myös sote uudistukseen

on uudistettava palveluprosessit organisaatio haettava tehokkuutta

toteutus ratkaisee onnistumisen ja tuota toteutusta ei voi tehdä hallitus tai eduskunta sen voivat tehdä vain paikalliset päättäjät viranhaltijat ja asukkaat

pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali ja terveyspalvelut on toteutettava niin että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi merkitykselliseksi ja arvokkaaksi

elikkä nyt kysyisin samaa asiaa sitä mitä edustaja virtanen oikein tarkoittaa sillä

arvoisa puhemies

täällä varmaan me kaikki olemme antaneet vahvan tuen tälle lainsäädäntöesitykselle joka täällä on mutta minun mielestäni on hyvä että me tuomme tämän laajan kysymyksen tästä omaishoitajuudesta koska me emme selviä ilman omaishoitajia ja tulevaisuudessa jos me emme vahvista omaishoitolainsäädäntöä sitä perimmäistä lainsäädäntöä meillä voi olla se riski että meillä eivät enää ihmiset halua toimia omaishoitajina

luumäkivainikkala ja luumäkiimatra rataosuudet ovat suomen vilkkaimpia rataosuuksia joissa on tällä hetkellä vain yksi raide

kaksoisraide luumäkiimatra on mukana liikennepoliittisessa selonteossa ja ministeri totesikin että liikennevirasto arvioi tätä rataosuutta parasta aikaa

ei se että sen että mää meillä ikääntyvä ikäpolvi tänä päivänä vielä on vahvasti sitoutunut toisen ihmisen hoitamiseen ja läheisensä hoitamiseen mutta kun meillä tänä päivänäkin on tilanteita joissa tytär tai perhe asuu toisella paikkakunnalla ja sitten hoidettava asuu toisella paikkakunnalla ja kun sitten pohditaan mitenkä tulevaisuudessa tätä omaishoitajuutta tai etäomaishoitajuutta hoidettaisiin niin jos ei sitä työelämän ja omaishoidon yhteensovittamista taloudellisesti ja lainsäädännöllä vahvisteta niin voi olla että omaishoito ei tuo niitä kaikkia tavoitteita ei myöskään taloudellisia tavoitteita rakennetavoitteita eikä palvelutavoitteita joihin ehkä sitten tulevaisuudessa meillä olisi mahdollisuus jos me hoitaisimme tämän asian kunnolla

liikennevirastossa kuitenkin todettiin että raideväli on valtakunnallisesti yksi tärkeimmistä mutta he ovat kuitenkin pohtimassa myös sitä että suoritettaisiin ainoastaan osittainen perusparannus eikä palvelulaadultaan kaksoisraide

tämä on mielestäni todella hämmästyttävää kun tietää tämän raiteen logistisen aseman sekä sen merkityksen niin meidän elinkeinoelämälle metsäteollisuudelle kuin koko suomelle

kysyisin ministeriltä kun tämä asia on sovittu jo selonteossa

eikö ole arveluttavaa se että tästä yhdessä sovitusta tavoitteesta kaksoisraiteesta liikennevirasto aikoo nyt osittain luopua

tosiasia on myös valitettavasti se että nyt kun kunnat ovat taloudellisesti vaikeassa tilanteessa ja haetaan säästöjä niin omaishoito kun ei ole lainsäädännöllisesti velvoittava eikä pakollinen säästöjä haetaan myös omaishoidosta

eikä näitä palkkioita kyllä koroteta vaan valitettavasti pääkaupunkiseudullakin muun muassa vantaa on tässä viimeiseksi pohtinut sitä että kaikki omaishoitosopimukset irtisanotaan ja käydään uudestaan läpi ja sen seurauksena osa sopimusomaishoitajista tippuu palveluiden piiristä pois ja sitä kautta heidän tilanteensa heikkenee

arvoisa herra puhemies

haluan ensiksikin kiittää ministeri risikkoa siitä kannanotosta että ette ole tukemassa toimeentulotuen siirtämistä kansaneläkelaitokselle

näitä tapahtuu eri puolilla suomea tällä hetkellä mihinkä tietysti meidän omaishoitajat ja läheiset liitto reagoi vahvasti ja annamme sitten oman tukemme paikallisille järjestöille että he voisivat reagoida näihin

olen kanssanne täysin samaa mieltä ja myös niistä perusteluista joista kerroitte

tämä monessa mielessä voisiko sanoa antoi meille tukea keskusteluun tästä asiasta ettei asioita noin vaan siunata yksiselitteisesti

kun tähän vielä lisätään aikuissosiaalityön tilanne ja sosiaalityöntekijöitten tarve sosiaalityön saralla on todella suuria puutteita

tähän pitää meidän tulevaisuudessa puuttua mielestäni huomattavasti voimakkaammin kuin tähän mennessä

lastensuojelutyöntekijät sekä sosiaalityöntekijät ovat esittäneet kunnille velvoittavampaa lainsäädäntöä jossa määriteltäisiin kohtuullinen asiakasmäärä työntekijää kohden

kysynkin nyt ministeri risikolta kun olette paikalla aikooko hallitus hallitusohjelman mukaisesti taata tämän riittävän määrän päteviä sosiaalityöntekijöitä sosionomeja eri puolille suomea

arvoisa herra puhemies

siitä syystä kaikki ne toimenpiteet jotka vahvistavat tätä luottamusta kansalaisten ja eri järjestelmien tahoihin piiriin tulee tehdä

kuten hyvin tiedämme ovat kunnat maassamme hyvin erilaisia taloudelliset tilanteet eroavat toisistaan huomattavasti ja tästä syystä myös palveluiden laatu ja saatavuus vaihtelevat kunnittain erittäin paljon

ihmisten pitää voida luottaa siihen että kun työeläkejärjestelmä toimii niin heille myös tulevaisuudessa eläkkeet maksetaan

tästä syystä nimenomaan tämä riippumattomuus läpinäkyvyys luotettavuus kaikki tämäntyyppiset elementit joilla näitä asioita viedään eteenpäin ovat hyvä asia

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä tämä sama asia toistuu jatkuvasti

kuntien kesken on suurta vaihtelua lapsiperheiden palveluissa lastensuojelussa lasten ja nuorten psykiatrisissa palveluissa kouluterveydenhuollossa yleisessä terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mielenterveyspalveluissa veteraanipalveluissa omaishoidon tukipalveluissa ja kaikissa vanhusten palveluissa

kun ed

sillä varmistetaan myös se että tämä hallinto toimii niitten periaatteitten mukaisesti jotka sille on säädetty

arvoisa herra puhemies

suomalaiset eivät ole tasa arvoisessa asemassa palvelujen saatavuuden suhteen